suomessa on varsin moni alkoholisoitunut ja alkoholisairaudet ovat yleistyneet

vaikka olemme ajoittain hiukan olleet sanasilla myös näissä keskusteluissa suuressa salissa niin aivan niin kuin ed

tänään viimeksi presidentin ympäristöfoorumissa joka oli siis kööpenhaminan kokouksen ympärillä tuossa aamupäivällä ja aina iltapäivään saakka valtiovarainministeriön edustaja hehkutti oikein miten on tehty ainutlaatuinen teko

pulliainen sanoi ministeri on vienyt asiaa eteenpäin ja varmasti ministeriökin on tässä ihan hyvin liikkeellä

vain sillä tavalla päästään hyvään laadulliseen tulokseen

laxellin puheenvuoro on ihan paikallaan

nämä haitta asteet itse mieluummin puhun haitta asteesta pitäisi poistaa ja niin kuin sanoitte kohdella kaikkia samalla tavalla

varmasti ehkä se on ainutlaatuinen suomen verotuksen historiassa ja liikenneverotuksen historiassa tavoitteensa näkökulmasta

eikä tästä niin kauan aikaa ole kun helsingin jäähallissakin pelasivat oluttölkit jääkiekkoa suomalaiset rallikuskit ajoivat tupakkalaatikoissa samoin kuin formulakuskit alkoholimainosten keskellä

mutta nämä etuisuudet sopii asettaa samalle viivalle lakiteknisesti

mutta kuitenkin tilanne on joka tapauksessa niin että henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat jatkuvasti kasvussa

itse nyt muistan ainakin kahden tai kolmen vaalikauden ajalta että nämä samat kysymykset ovat olleet hyvin monen kansanedustajan suussa siis minkä takia puhutaan työkyvyttömyysasteesta niin että työkyvyttömyysaste ilmoitetaan prosentteina kun kysymyksessä ovat ihmiset jotka ovat jo siinä elämänvaiheessa

tämä johtuu siitä että vaikka vaihdetaan autoja vähempipäästöisiin niin käytettyjen autojen kauppa nousi ennen tätä lamavaihetta selkeästi ja myös tuontiautot edelleenkin lisäävät näitä hiilidioksidipäästöjä

suomen kansa sitten katsoi sitä ja siinä sitä mielikuvaa syntyi

kun me vertaamme joidenkin kaupunkien ikävakioitua kuolleisuutta me näemme miten suuri se saattaa olla verrattuna keskivertoon ja ainut selittävä tekijä on alkoholista johtuvat tapaturmat itsemurhat jotka liittyvät usein alkoholinkäyttöön ainakin niin että surmattu tai surman kohteeksi joutunut on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena

käytettyjen autojen tuonti saksasta on edelleenkin yllättävän suuri